mutta ei olla jäämässä odottamaan vain tätä ohjelmaa vaan on ryhdytty myös moniin käytännön toimenpiteisiin erityisesti harmaan talouden vaikeimmilla alueilla joita ovat rakennusala hotelli ja ravintola ala jos katsotaan toimialoja

siellä käsitellään kysymystä joka liittyy siihen miten me vahvistamme työvoiman liikkuvuuteen liittyvää direktiiviä ja siellä keskustellaan myös kanneoikeudesta rajat ylittäen

tämä henkilötunnistimeen liittyvä veronumero on tulossa sitä valmistellaan

se missä suomessa ehkä pitäisi rohjeta ottaa tämä askel on se että tässä alipalkkauksessa työelämän räikeimpien väärinkäytösten osalla olisi mahdollista hakea liiton tai työnantajaliiton kannetta kun ne ihmiset siis maahanmuuttajat muun muassa pelkäävät he eivät uskalla he luikkivat karkuun kun he pelkäävät asemansa puolesta joten jotain tällä alueella pitäisi tehdä

mitä meiltä puuttuu tästä yhteiskunnasta

sen vuoksi täytyy tehdä kaikki että tässä saadaan uutta vientiä uusille aloille ja ennen kaikkea näille keskikokoisille pienille yrityksille mahdollisuuksia ylittää se henkinen kynnys ja päästä kansainvälisille markkinoille

jokaisen tarvitsee arvokkaalla tavalla kuulua johonkin ja nyt tämä yhteiskunta on tässä pirstoutunut kilpailun keskellä niin että kaikilla ei tätä paikkaa ole

itse olen käynnistänyt pika aikataululla kaksi työryhmää jotka liittyvät rakennusalaan hotelli ja ravintola alaan ja myös parturi ja kampaamoalaan kolmas ryhmä jotka tämän vuoden loppuun mennessä tekevät ehdotuksia miten tilaajavastuulakia muutetaan näitten alojen osalta niin kuin hallitusohjelma edellyttää jotta myös sitä tietoa siinä tilaajayrityksen ja alihankintaketjun välillä saadaan tämän harmaan talouden torjumiseksi

tästä varsinaista valmistelutyötä ei ole vielä käynnistetty ja toivon mukaan tämmöistä tahtoa löytyy mutta sanon nyt sen että hallitusohjelma ei tunnista kanneoikeuden viemistä ja tästä puhuttiin aika paljon niissä neuvotteluissa

sen takia tarvitaan näitä juniorilainoja sen takia tarvitaan uusia konsepteja jotta me saamme tätä vientiä paremmalle pohjalle

arvoisa puhemies

juuri näin ja tässä on vielä sellainenkin menettelytapa että siellä paikallisesti voidaan pohtia kestäviä hyviä uusinvestointialoitteita ja esityksiä joita sitten arvioidaan onko niistä sellaisiksi jotka ovat kestäviä ja työllistäviä

me tuomme myös näitä käytännön toimia eikä jäädä odottamaan nyt sitä toimenpideohjelmaa

mutta vielä palaan tähän saloon

nyt ollaan sitten lisäämässä resursseja eri viranomaisille työsuojeluviranomaisille poliisiin tulliin jotta tätä valvontaa voidaan toteuttaa

kyllä tässä kova tahto on ja kyllä tässä semmoista uutta alkua tämän tärkeän yhteiskuntamoraalia rapauttavan ilmiön kitkemiseksi ollaan tekemässä

arvoisa puhemies

sanotaan että määräaikaisia työsuhteita suomessa on eurooppalaisittain kohtuullisen paljon osa aikatyötä kohtuullisen vähän se vain kasautuu tietyille aloille ja määräaikaisia työsuhteita on paljon julkisella sektorilla

mitä siinä voitaisiin tehdä ihmisten hädän helpottamiseksi

tässä ylettömässä ketjutuksessa on tehty nytkin jo tietysti paljon muutoksia mutta vielä enempi kun tämmöistä ketjuttamista tapahtuu ja se epävarmuus jatkuu meidän pitäisi päästä siitä järjestelmästä selvemmille vesille

on erittäin hieno asia että me olemme täällä vakavoituneet kaikki toisia mitenkään syyttelemättä ja yhteisen asian äärellä

tämä on paha paikka kainuun seudulle musta päivä yrittäjille mutta myös työntekijöille ja heidän perheilleen

epävarmuutta sinne on toki nyt paljon tullut mutta täällä hienolla tavalla annetaan arvoa myös sille mihin toimiin nyt hallitus on niillä välineillä jotka meillä on ryhtynyt ja se on hieno asia

siellä kotikatsomoissakin voidaan varmaan arvostaa tätä riitelyn sijasta

mutta sitten se lohdun sana on kyllä se että kun ympäristö ja muista syistä tätä toimintaa pitää jatkaa niin se ei välittömästi johda näin suuriin työttömyyslukuihin vaan sitä pitää pyörittää ja se vaatii tietyn määrän ihmisiä joka tapauksessa

arvoisa puhemies

se on totta että te toimistojen väkimäärät eivät ole lisääntyneet paitsi nuorten työllistämisen merkeissä mutta siitä huolimatta me olemme kehittäneet tätä järjestelmää

sen takia on tietysti tärkeätä että tähän löytyy jatkaja uskottava ankkuriomistaja ja teollinen toimija joka luo perustan ja valtio voi sitten siinä olla omalta osaltaan sitä ratkaisua edesauttamassa

olemme kiinnittäneet tähän asiaan huomiota ja minä luulen että nyt suhteessa työpajatoimintaan ja työkokeiluun näitä pelisääntöjä tullaan selkeyttämään

tuli ongelmia se on myönnettävä ja nyt on ajatus se että työpajatoiminta saa väkeä ja koetetaan näitä pulmia hoitaa

vaikka se määrä on nyt ollut kasvussa niin näiden määrärahojen suhteen me olemme sopineet että jos tätä tavoitetta ei kyetä saavuttamaan niin me palaamme sitten lisäbudjettien myötä tähän uudestaan ja koetamme huolehtia siitä että nämä rahat riittävät

meidän toimenpiteet

arvoisa puhemies

tämä palvelujärjestelmä on heitä työn syrjään kiinni auttanut

nollatyösopimuksessa olevat ovat työelämän torppareita ja meidän täytyy tähän saada muutoksia

me olemme ilman muuta päättämässä jos kainuun puolelta haetaan että tulee äkillisen rakennemuutoksen alue se täyttää kaikki ne kriteerit

on totta että ei ole helppoa löytää työmarkkinajärjestöjen kolmikantapöydässä konsensusta tästä asiasta ja se on tietysti johtanut siihen että tätä asiaa on valmisteltu mutta koetan pitää huolta siitä että tämä eduskunta saa tätä koskevia uudistusehdotuksia käsittelyyn

se konsepti on sinänsä hyvä mutta totta kai meillä on haasteita siinä miten pystytään henkilökohtaista palvelua te toimistoissa paremmin suorittamaan tulevaisuudessa

tässä muutama käytännön toimenpide

tahtotila on ilman muuta se että tähän puututaan ja minä toivon että työmarkkinajärjestöillä on myös notkeutta ymmärtää tämä asia sillä sellainen yritys joka haluaa tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa joka työvoiman määrä tulee vähenemään ei voi rakentaa työsuhdepolitiikassa vain pätkittyvien nollatyösopimusten varaan vaan sen täytyy rakentaa sellaisia työsuhteita että ihmiset ovat niistä kiinnostuneita he voivat tulla toimeen ja nuoret ovat kiinnostuneita alasta

yhden perustehtävästä hänestä ollut esittää jatkokysymyksiä mutta samalla aika iso määrä

minäkin haluan sekä arvostaa että kiittää eduskunnan keskustelua ja pohdintaa tämän lisätalousarvion merkeissä

on yrityksen etu että meillä ei tämäntyyppisiä järjestelyjä ole ylettömästi työelämässä jos halutaan osaavaa työvoimaa

jos me emme saa investointeja suomeen niin tämä tilanne johtaa siihen että meillä on hidasta kasvua ja meillä on vaikeuksia työllisyyden kanssa ja tämä on se perussyy jonka pohjalta voidaan rakentaa parempaa työllisyyttä

totta kai jos meillä olisi ollut rahaa enempi aina voitaisiin tehdä isompiakin budjetointeja mutta tässä pyritään turvaamaan se aktivointitaso joka tälle vuodelle on jo ajateltu ja näillä määrärahoilla se voidaan nyt tehdä koskien erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden taittamista ja toisaalta sitten nuorten työttömyyden taittamista

hallitus on tietysti tehnyt erittäin paljon sen eteen että näitä investointiedellytyksiä suomeen ja kasvun edellytyksiä suomeen parannetaan ja että me myös panostamme niiden ihmisten turvaan jotka ovat jääneet työttömiksi

arvoisa puhemies

se on hyvä koulutusmuoto sekä nuorisoasteessa että myös aikuiskoulutuksen muotona kytkettynä esimerkiksi ammattitutkintojärjestelmien kehittämiseen

edustaja on siinä oikeassa että meillä on se nelisenkymmentätuhatta sellaista nuorta jotka eivät ole koulutuksessa eivät ole töissä ja osa näistä nuorista on sellaisessa elämäntilanteessa että se koulutuskaan ei aina ole se mistä aloitetaan vaan elämän perushallintataitojen opettelusta itseluottamuksen rippeitten kokoamisesta ja tämä vaatii erittäin paljon työtä eri viranomaisilla

arvoisa puhemies

työttömyyden hoitoon liittyvästä te toimistopalveluverkostosta se on totta palvelupisteitä määrällisesti on monistakin syistä jouduttu vähentämään mutta samalla kun näitä palvelupisteitä on keskitetty myös sitä palvelujen laatua ja osaamista on voitu keskittää näiden kolmen palvelulinjan toiminnan kautta että me voimme enempi antaa sitä henkilökohtaista neuvoa jota nuoret ja monet muut tarvitsevat eikä vain sitä nettipalvelua tai sähköistä palvelua tai puhelinpalvelua joka sekin on tärkeä jonka merkitys kasvaa että ei tässä olla

yrityksiähän tässä tuetaan

luulen että tämän nuorten yhteiskuntatakuumallin rakentamisen osana meidän täytyy myös miettiä mikä pala siinä oppisopimuskoulutuksellakin voisi olla koska se on ihan hyvä työhön vievä koulutuksen muoto ja sitä täytyy tässä työssä arvostaa

tämän lisäksi haluaisin sanoa että täällä on kiinnitetty huomiota palkkatukeen joka on yksi tapa saada joko nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä yksityisen sektorin töihin

ne polut ovat paljon vaativampia ja ensimmäinen paikka ei ole se oppisopimuskoulutus tai koulutuspaikka tai työpaikka mutta näitä nuoria ei tässä hankkeessa haluta unohtaa

kaikessa tässä työssä joka siellä tänä päivänä tehdään nämä ihmiset jotka siellä etulinjassa palvelevat työttömiä tekevät tosi pitkää päivää ja ahkeraa työtä ja yrittävät auttaa ihmisiä tässä tilanteessa

mutta sen kokonaisuuden kannalta meidän pitää panostaa siihen että se koulutuspaikka järjestyy ja että avautuu se ensimmäinen työpaikka näille nuorille ja siihen me nyt keskitämme tässä hankkeessa erittäin paljon voimavaroja

tällä meidän toimenpiteellämme toimeentuloturvan parantamiseksi on ollut se heijastevaikutus ja kytkös että myös palkkatuki nousee sen seurauksena että perustoimeentuloturvaan tehdään muutoksia

minä uskon että me selviämme kyllä näistä haasteista mutta totta kai ainahan voisi palveluja parantaa aina voisi olla lisää käsipareja auttamassa näitä työttömiä mutta kyllä tämä konsepti on kuitenkin varsin hyvä suomessa tänäkin päivänä

mitä tulee sitten lisätalousarvioon niin valtiovarainministeri urpilainen jo täällä toissa päivänä pitämässään puheenvuorossa kertoi että tällainen on valmistella ja näin pitää ollakin

tämäkin tarkoittaa sitä että sen ensimmäisen työpaikan saanti näinä aikoina on vaikeaa vaikka nämä meidän tukitoimenpiteet ovat erittäin merkittäviä palkata nuori ensimmäiseen työpaikkaan

saarinen kiinnitti huomiota oikein siihen että sen alkuperäinen tarkoitus on olla yllättävien ja arvaamattomien tilanteiden varalle tai sellaisten joihin välttämättä pitää reagoida eikä jatke normaalibudjetoinnille ja se on varmasti näin

en minä sitä nyt ihan huonona pidä että tänne tulee aika iso määrä ulkomaista pääomaa joka pannaan semmoiseen verkkoon jota ei voi rullata ja panna rekkakuskille rekka autoon ja viedä maailmalle

arvoisa puhemies

niin kuin hyvin tiedätte sen ohella että se on merkittävä aikuiskoulutuksen muoto ammattitutkintojärjestelmineen ollaan nyt kovalla kyydillä tuotu oppisopimuskoulutusta myös toisen asteen koulutukseen ei korvaamaan laitosmuotoista ammattikoulutusta vaan sitä täydentämään

arvoisa puhemies

ainakin oman ministeriöni osalta voisi sanoa että me olemme valmistautuneet toisen lisäbudjetin tekemiseen ja arvaatte että yksi osa tätä meidän valmistautumistamme on se mitä nämä it sektorin mahdolliset irtisanomiset ja työttömyys saattavat aiheuttaa

ja suomessa on eu maiden vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä

eihän se nyt mikään huono asia tässä mielessä ole

tämä on koko vaalikauden hanke ja jos sitten rahoituksen suhteen meillä on uusia tarpeita uudistuksen toisessa vaiheessa täytyy siihen palata

se missä me tarvitsemme lisätoimia on se jalkatyö jota pohjois savossa tehdään

molempia tarvitaan

mutta tämä on erittäin hyvä hanke ja me uskomme että me saamme sen idean toteutettua että jokaiselle nuorelle tarjotaan joko työpaikka koulutuspaikka harjoittelupaikka työpajapaikka tai kuntouttava työ niin että kenenkään nuoren työttömyys ei pitkity yli kolmen kuukauden

mennään yrityksiin avataan ovia kerrotaan mitä voidaan tehdä nuorille avataan piilotyöpaikkoja ja tehdään yhdessä alueellista ja paikallista yhteistyötä ja luodaan uusia työpaikkoja myös nuorille

mutta sitten tämän rinnalla me tarvitsemme semmoisia joustavampia työn ja opiskelun yhdistelmiä joissa tavallaan tämän oppisopimuskoulutuksen kehittäminen tähän suuntaan on yksi reitti mutta me tarvitsemme myös tämän työpajatoiminnan ehkä oppisopimuskoulutuksenkin yhteistyön lisäämistä uusia ideoita työpajatoiminnan rinnalle

sitten vielä lopuksi tähän näkemykseen joka liittyy kiljusen puheenvuoroon että näitten työvoimapoliittisten toimien tai työvoimapalvelujen pitäisi olla sellaisia että ne ovat pitkäjänteisiä eivätkä pätkittyviä ja lyhytkestoisia ja se on ihan oikea näkökohta

arvoisa herra puhemies

tästä olemme nyt näinä päivinä tuolla ministeriössäkin paljon keskustelleet miten me saisimme nämä rahoitusratkaisut ja koko toiminnan niin että tässä ei tällaisia hyppyjä ja viiveitä tule ja katkoksia siihen rahoitukseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen tavoite on laajentaa työpajatoimintaa koko maahan vielä kattavammin kuin nyt

ja sitten oppisopimuskoulutukseen tulee tällainen porstuavaihe semmoinen esivaihe joka ei ole työsuhdepohjainen vaan sitten jonkin ajan päästä vasta se alkaa muuttumaan työsuhteeksi jota oppisopimussuhde ylimalkaan on

ne ovat pitkäjänteisiä prosesseja kuntoutuksesta työtoiminnasta työstä jotta ihminen pääsee sitten loppujen lopuksi oikeisiin töihin

se on suurin tuloeroja ja eriarvoisuutta kasaava ja syrjäytymistä aiheuttava haaste tälle yhteiskunnalle ja siinä ei ole mitään hokkuspokkustemppuja

ne liit tyvät puolustusvoimien kykyyn katsoa löytyykö puolustusvoimien sisältä uutta työtä tai muusta valtionhallinnosta tai uudelleenkoulutuksen kautta muilta työmarkkinoilta

sitten tähän toiseen kysymykseen

sinnemäen kysymykseen siitä miten tässä on nyt lähdetty valmistelemaan yhteiskuntatakuuta yhteistyössä opetusministeriön kanssa koska tämä on poikkihallinnollinen valmistelutyö

mutta joka tapauksessa tarkoitus on että me koemme että tämä nuorten työllistämiskynnyksen alentaminen on se pääjuttu

niin kuin täällä ministeri häkämies totesi olemme nyt käynnistäneet työn löytää oma sovellettu malli äkillisen rakennemuutoksen malliksi juuri näille varuskuntapaikkakunnille koska nämä muutokset ovat erittäin suuria

tässä tartuttiin toiseen syvälliseen ongelmaan